vapaalle hakeudutaan myös orastavan työuupumuksen vuoksi ja vaikka järjestelmällä ei olekaan suoria vaikutuksia työurien pituuteen on sillä työhyvinvointia ylläpitävä vaikutus

olen kuullut monien sanovan että pelkkä ajatuskin mahdollisuudesta on auttanut jaksamaan ja etenkin hoito ja hoiva ja opetusalalla keski ikäisten ja keskipalkkaisten naisten joukossa tällä on ollut hyvin suuri merkitys jaksamiselle

itse tunnen henkilökohtaisesti useita hoitotyöntekijöitä jotka ovat kokeneet tämän vuorotteluvapaan antaneen uutta puhtia työhön

me tarvitsemme tuotteita ja palveluja jotka menevät kaupaksi maailman markkinoilla koska vaikka työn hinta olisi miten halpa niin jos meillä ei ole tuotteita jotka käyvät kaupaksi niin se työn halpuus ei kyllä auta

yksi ongelma on se että meidän hyvät ideat eivät muutu tuotteiksi ja toisaalta emme osaa markkinoida ja myydä näitä tuotteitamme

arvoisa puhemies

mainonnan tarkoitus on aina vaikuttaa ja vaikka lapset ja nuoret eivät ole varsinaisesti alkoholimainonnan kohderyhmänä huomattava osa mainoksista tavoittaa alaikäiset

vaikka alkoholin mainontakiellon vaikuttavuudesta alkoholin kulutuksen tasoon ei ole niin vankkaa tutkimusnäyttöä kuin alkoholin saatavuuden ja hinnansäätelyn vaikuttavuudesta niin useissa suomalaisissa tutkimuksissa on tullut kuitenkin esille että nuorten alkoholimainonnalle altistumisen ja nuorten alkoholinkäytön aloittamisiän ja käytön määrän välillä on yhteyttä

tämä varovaisuusperiaate tarkoittaa sitä että tietyt toimenpiteet voidaan tehdä varmuuden vuoksi jos mahdolliset inhimilliset ja yhteiskunnalliset haitat ovat suuria ja tiukemmilla säännöksillä niitä voidaan todennäköisesti vähentää

tämän takia ehdottomasti kannatan tätä lakiesitystä vaikka itse olisinkin ollut tiukemman lain kannalla

syrjäytymisen ehkäisy on aloitettava jo päivähoidosta sillä tutkimusten mukaan oppimisessa syrjäytymiseen johtavat tekijät ovat usein huomattavissa jo ennen kouluikää

ryhmäkokojen on oltava riittävän pienet jotta opettajalla on aikaa oppilaille ja jotta erilaisten lasten ja erilaisten ryhmien tarpeet voidaan huomioida

uudistuksen tavoitteena on että perusopetuksenkin rahoitus perustuisi jatkossa nykyistä enemmän perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin esimerkiksi kunnan maahanmuuttajien väestöosuuteen aikuisväestön koulutustasoon sekä työttömyysasteeseen

tavoitteena on että koko peruskoulun päättävälle ikäluokalle voidaan tarjota mahdollisuus lukio tai ammatillisiin opintoihin

heitä erityisesti oppivelvollisuuden pidentäminen tulee auttamaan

täällä on käytetty tänään monia hyviä asiallisia ja myös rakentavia puheenvuoroja ja minäkin haluan kiittää erityisesti edustaja tölliä mielestäni tärkeistä kannanotoista koskien eduskunnan arvovaltaa

minulla itselläni ei ole pitkää poliittista uraa taustalla koska olen vasta toisen kauden kansanedustaja joten en pysty vertaamaan tämän hetken tilannetta muuten kuin viime kauteen mutta minulla on yli kymmenen vuoden kokemus työyhteisökouluttajan ja työyhteisövalmentajan työstä ja keskeisiä asioita joiden parissa työskentelin näitä työvuosina olivat oppiva vuorovaikutus sopimuskulttuuri ja luottamuspääoma

eduskunta ei toki ole tavallinen työpaikka mutta siitä huolimatta näiden sanojen sisältöä voisi miettiä tässäkin kontekstissa koska joka tapauksessa puhumme täälläkin näistä asioista ja melkeinpä jopa vannomme niiden nimiin

luottamus on tunne ja varmuus siitä että johonkuhun tai johonkin voi luottaa tai että joku tai jokin ei aiheuta pettymystä

tällainen sopimusyhteiskunta on joskus hidas ja jäykkä mutta samalla se on vakaa ja luotettava

arvoisa puhemies

tämän väitteen olen kuullut nimenomaan kansalaisilta jotka ovat antaneet minulle palautetta eduskunnan toiminnasta

tämä voi johtua myös fyysisestä ympäristöstä ja esimerkiksi tämän salin akustiikasta mutta siitä huolimatta ajattelen että emme kenties aina muista mitä on arvokas käyttäytyminen

itse istun tuolla salin perällä ja valitettavasti meteli on joskus niin kova että en pysty kuulemaan kaikkia keskusteluja joita tässä salissa käydään